tämä oli se syy miksi aikanaan alkoholiverotusta alennettiin niin roimasti kun pelättiin että tämä pimeä kauppa lisääntyy jos hintaero esimerkiksi suomen ja viron välillä on niin suuri kuin se silloin oli

jos tätä liukumista ja helppoa menettelyä ei saisi olla niin silloin sanotaan että pariliitto tai rekisteröity parisuhde ei sittenkään ollut ihan yhdenvertainen vaan että avioliitto on enemmän lain edessä

mutta jo silloin kun tuo viinaveron alennus säädettiin tausta ajatuksena oli se että sitä pikkuhiljaa nostettaisiin jotta tällainen sokkivaikutus joka ehkä silloin olisi aiheuttanut pimeän myynnin lisääntymisen saataisiin pois

siitä ei tule uusintaa vaan se on suora lähetys ja siksi on tärkeätä että perheillä on erilaisia vaihtoehtoja päivähoidon järjestämiseksi ja kotihoidon tuki on osa sitä

tässä uudistuksessa maallinen valta nimenomaan maallinen valta sanoo ääneen että ne liitot joissa halutaan sitoutua tiukemmin toiseen ihmiseen sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta ovat yhtä arvokkaita ja näillä ihmisillä on samat oikeudet ja vastuut toisesta ihmisestä

oinonen tässä viittasi eli ne haitat maksettaisiin sillä verotuksella

meidän pitäisi ehdottomasti ilman mitään säästöpaineitakin kehittää näitä järjestelmiä rinta rinnan ja ensisijaisesti kotihoidon tuen kuntalisille tarvitaan valtakunnalliset pelisäännöt tai ylipäätään koko kotihoidon tuelle koska muuten tässä säästämisen ajassa on iso riski että monet kunnat ostavatkin naisia kotihoidon tuella kotiin

mutta sen sijaan tällaisilla pienillä portailla saadaan ihan kohtuullinen summa yhteiseen kassaan ja sen lisäksi joidenkin ihmisten kohdalla jää muutama pullo ostamatta ja sillä on myös terveys ja sosiaalivaikutuksia

ja sen takia tarvitaan tasa arvotyötä yhdenvertaisuustyötä yhä molemmilla rintamilla

ne jätän mielelläni ihmisten yksityiselämän piiriin mutta sen verran haluan puuttua aiheeseen että perustuslaki turvaa uskonnonvapauden mutta maallinen valtamme ja valtiosääntömme lähtee siitä että valta tulee kansalta ei jumalalta olipa itse kunkin jumala minkälainen tahansa

mielestäni tämä riski on nyt jo näkynyt ja siihen suomella ei ole varaa

vaikkapa meillä terveydenhuollossa jossa tarvitaan paljon sijaisia sijaisuuksien tekeminen on vaikeata koska päivähoito nousee kotihoidon tuki leikkautuu ja tuosta sijaisvaiheesta ei jää juuri mitään käteen

samaa sukupuolta olevilla pareilla on tämän lain mukaan oikeus adoptoida yhdessä lapsi kuten heteropariskunnilla ja tämä on hyvä askel eteenpäin

ja mielestäni jos meillä istanbulin sopimuksessa sanotaan että me asteittain kuljemme kohti sitä suositusta mitä istanbulin sopimus edellyttää me emme voi samaan aikaan tehdä leikkaavaa päätöstä vaikka mielestäni on hyvä että tässä on tehty rakenteellinen uudistus jossa nuo turvakodit on siirretty valtiolle eikä siten että ne ovat kunta tai niin kuin hyvin pitkälle myös nykyjärjestelmässä järjestövetoisia vaikka järjestöt kai niitä jatkossakin osittain tuottavat

hedelmöityshoitoon heteropariskunta pääsee pariskuntana mutta samaa sukupuolta olevat naiset eivät voi saada hedelmöityshoitoa pariskuntana ainoastaan itsellisinä naisina

he voivat kuitenkin saada tuossa samassa parisuhteessa näitä hoitoja mutta he eivät voi saada sitä yhdessä ja tämä on jotenkin käsittämätöntä

edustaja sarkkinen puhui mielestäni niistä perusteista ja ongelmakohdista varsin viisaasti ja siksi en enää toista samoja asioita koska en olisi osannut niitä yhtä hyvin sanoa

toisenlaista on myös se että uskon on yksi uskonnonvapauden nimissä ja vanhempien tasavertaisuuden nimissä olen iloinen siitä että jatkossa lapsen uskonnollisesta asemasta päättäminen vaatii molempien vanhempien suostumuksen

arvoisa puhemies

kehottaisin pääministeriä tutustumaan tähän esr maailmaan koska se ei todellakaan ole tehokas ja nopea työvoimapolitiikan väline tässä lamassa

se vaatii hankkeen ja sitä kautta näiden työvoimapoliittisten toimien toteuttamisen

molemmat vanhemmat päättävät yhdessä siitä mikä lapsen asema tässä tilanteessa on kun emme ehkä vielä pääse siihen järjestelmään jossa näistä asioista päätettäisiin vasta aikuisena ja henkilökohtaisesti

esimerkiksi uudeltamaalta joka on yksi meidän vaikeimmista työllisyysalueistamme tällä hetkellä jossa ihmisiä tulee eniten määrällisesti työttömäksi ei yksinkertaisesti löydy noita hankkeiden toteuttajia

mutta mitä tulee sitten siihen ajatukseen onko kaikki vain vientiteollisuuden tuskaa niin toinen puoli on se että jos katsomme mitä suhteellisesti työllisyydessä on tapahtunut niin valtion työllisyys on vähentynyt suhteellisesti eniten kuntien työllisyys on vähentynyt suhteellisesti toiseksi eniten ja vasta kolmantena tulee globaalissa kriisissä painiva vientiteollisuus

mitä sitten taas tulee mielipiteen ilmaisun vapauteen josta siitäkin on tänään tässä salissa keskusteltu niin mielestäni mielipiteen ilmaisun vapauteen kuuluu se että toisella on oikeus ilmaista vastamielipide ja se taas joskus tässä ilmaisunvapaudessa unohtuu

tästä kertoo myös tuottavuusohjelma joka on tärkeä ajatukseltansa mutta jonka henkilöstömitoitukset on täysin väärin ajoitettu

niistä ei ole tehty hyvin perusteellisia vaikuttavuusarvioita ja toivon että tämä vaikuttavuuskritiikki jota tänään tässä salissa on käytetty ne samat puheenvuorot käytetään niiden lukuisien lakien kohdalla joita meille on jo tullut tähän saliin ja joita ikävä kyllä saattaa vielä tulla

mutta hyvä sali onko teidän mielestänne työtön sellainen nuori joka opiskelee yliopistossa ja päättää vaikkapa maaliskuussa ryhtyä hakemaan kesätyöpaikkaa

ei ole syytä pelätä kuntaliitoksia mutta on syytä pelätä sitä että nykymeno jatkuu

sen vuoksi pitää katsoa mitä mitataan

minä tulen itse sellaiselta alueelta jolla on tehty vapaaehtoinen kuntaliitos ja ei se ole poistanut sitä tuskaa että meillä palvelun tarve kasvaa nopeammin kuin resurssit mutta se on helpottanut sitä tilannetta koska se on tuonut riittävän väestöpohjan että palveluita voidaan järjestää järkevämmin

mutta sen lisäksi meillä on nuoria joista pitää pitää huolta jotka eivät näy näissä tilastoissa

siihen taas hallitus on puuttunut esimerkiksi etsivän nuorisotyön kautta tai niillä verkostoilla joita kunnissa on nuorisotakuun nimissä rakennettu

siinä mielessä työssäkäyntialue on yksi järkevä kriteeri vahvalle peruskunnalle koska juuri niin kuin rakel hiltunen sanoi se on ihmisten luonteva työssäkäyntialue se on se missä liikutaan missä asioidaan ja mistä palvelut helposti haetaan

hallitus ei ole tuonut pakkoa tähän keskusteluun se pakko tulee taloudesta ja se pakko tulee siitä että meidän väestömme ikääntyy ja jos me emme tee muutoksia niin ne lähipalvelut katoavat aivan varmasti

niitä ei turvaa laki vaan se että me teemme asioita fiksummin me teemme niitä paremmin ja me teemme niitä järkevämmin ja ennen muuta kuntatasolla yhteistyössä

tästä iloisesta veronmaksajuudesta voisi sanoa että silloin kun verotus on oikeudenmukaista ja se on rakennettu sillä tavalla että se on myös kohtuullista ihmisen toimeentuloon nähden niin silloin tuota veroa voi paljon iloisempana maksaa kuin silloin jos se on kohtuutonta

pulliainen sanoi että leikkauslistoja ei ole esitetty ei täällä eduskunnassa eikä näkyvästi mutta me kaikki tiedämme että kunnissa nuo leikkauslistat ovat syksyn budjeteissa esillä ja se ikävä piirre on se että kunnissa ne tapahtuvat ihmisten peruspalveluista ne tapahtuvat vanhustenhoivasta ne tapahtuvat mielenterveyspalveluista ne tapahtuvat sosiaalityöstä ne tapahtuvat terveydenhuollosta kouluista ja päivähoidoista

olen tässä salissa useasti puhunut työllisyysmäärärahojen puolesta niin ollessani ministeri ollessani oppositiossa kuin ollessani hallituspuolueessa ja teen sen taas

toivoisin että käyttäisitte tämän puheenvuoron myös ministeri kataisen läsnäollessa koska hän kovasti ylpeili sillä miten hallitus on ollut aktiivi ja pyrkinyt tähän veroparatiisien tukkimiseen ja näiden sopimusten tekemiseen

sinänsähän se että tietoja vaihdetaan on edellytys sille että näitä veroparatiiseja voidaan saada kuriin mutta jos siitä seuraa se että pääsee ikään kuin automaattisesti pois tältä mustalta listalta ilman että mitään todellisuudessa tapahtuu niin saattaa olla niin että mennään ojasta allikkoon ja sen vuoksi tämä asia on perinpohjaisesti selvitettävä

työllistämistoimia usein syytetään siitä että ne ovat tempputyöllistämistä mutta jos me tässä nyt rinnan vertaamme niin yhtä lailla voi sanoa että tämänhetkiset panostukset tuonne kaivospuolelle ovat tempputyöllistämistä

mutta jos mietitään mitä tässä nyt tapahtuu sitten työvoimapolitiikan puolella jäin miettimään mitä valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja kalli sanoi kun hän viittasi siihen että on harmillista että näitä työllistämisrahoja ei tässä nyt ole mutta että palataan asiaan sitten varsinaisen lisäbudjetin yhteydessä

en tiedä viittasiko hän siihen että tulee lisää työllisyyttä tukevia toimia vai tuleeko lisää resursseja myös tänne työvoimapolitiikan puolelle

arvoisa puhemies

koko ajan kun pitkäaikaistyöttömyys kasvaa me samalla synnytämme pidempää rakennetyöttömyyden velkaa jota on aina vaikeampi saada alaspäin

tuntuu oudolta että ne ongelmakohdat joita vanhustenhoivassa on tuomitaan ikään kuin pelotteluksi kun ne kuitenkin löytyvät sieltä lääninhallituksen raporteista

jos hallituksen mielestä lääninhallitus tekee vääränlaista valvontatyötä niin toivon että te puututte siihen ja jos se taas tekee oikeanlaista niin kannattaa tunnustaa silloin että näitä ongelma ja kipukohtia on

jos mietitään mitä esimerkiksi tuolla järjestöpuolella ja välityömarkkinoilla tehdään niistä ei välttämättä synny avoimille työmarkkinoille pitkäaikaisia työllistymistuloksia mutta ne tuottavat tähän maahan paljon hyvinvointihyötyä ja ne ehkäisevät syrjäytymistä

mitä tulee tähän rahoitukseen niin tietenkin valtionosuus on hämeenlinnan kaltaisessa kaupungissa pienempi kuin niissä kaupungeissa joissa on enemmän vaikeuksia

hämeenlinna on elinvoimainen kaupunki

meillä väestöpohja kasvaa meillä on kohtuullinen työllisyys emme me tarvitsekaan niin paljon kuin moni muu kaupunki ja kunta tässä maassa tarvitsee vanhustenhoivan tueksi

kummasta nyt sitten oikeasti on kysymys

siellä tehdään pihatöitä siellä luodaan lumia ja sieltä siirrytään myös yrittäjiksi näille toimialoille kun tuon verkoston kautta on syntynyt oma asiakaskunta

jos me haluamme edistää naisten työmarkkina asemaa niin me voimme tehdä täällä työnantajakulujen ja sivukulujen ja sinänsä äitiysvapaiden ja vanhempainvapaiden puolella maksutasauksia mutta jos me emme tee tälle hoivavastuun epätasa arvoiselle jakautumiselle jotakin niin miesvaltaiset työantajat saavat jatkossakin ajatella että ei meillä tule hoivavapaita ei meidän tarvitse miettiä työn organisointia uudella tavalla

silloin jos meidän järjestelmämme ei toimi niin on syytä myös uudistaa valtionosuusjärjestelmää ja siinä mielestäni tämä hallitus ei ole ollut riittävän aktiivinen

kaksi täsmennystä tähän keskusteluun

ensinnäkin valiokunta hylkäsi yksimielisesti edustaja ruohonen lernerin lakialoitteen ja oli yksimielinen tämän mietinnön suhteen

samaa tehdään vaikkapa sotaveteraanien kotipalvelussa jossa autetaan veteraanien kotona selviämistä heidän läheistensä puolisoidensa kotona selviämistä

sitten edustaja satoselle

valiokunta ei esitä sitä että tilaajavastuuta laajennettaisiin kaikille toimialoille vaan valiokunta nimenomaan esittää että sitä laajennettaisiin jatkovalmistelussa niille toimialoille jotka kärsivät harmaasta taloudesta erityisesti

lisäksi menevät sekaisin lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin tavoitteet

meillä on sprn kontti palvelut joissa tehdään kirpparitoimintaa kerätään rahaa kansainväliseen kehitysyhteistyöhön mutta koulutetaan ihmisiä kaupan alalle

valiokunnan kuulemisessa nousivat erityisesti esiin telakkateollisuus majoitus ja ravintolapalvelut ja maanrakennustoiminta ja tämä tuli hyvin monen asiantuntijan kautta

nyt ja tässä tämä ei välttämättä suoraan tuo naisille työpaikkoja mutta tämä pelastaa niitä naisia työuralle jotka nyt hyvin pitkien perhevapaiden ketjuttumisen kautta syrjäytyvät kokonaan työelämästä

nämä ovat sellaisia toimintoja jotka nyt ovat suuressa vaarassa ei pelkästään tämän rahan puutteen vuoksi vaan hallituksen tekemien linjausten vuoksi

sen sijaan kun perustuslakivaliokunta käsitteli tätä se katsoi tätä laajennusta siitä näkökulmasta että kun asetetaan korkeampi hallinnollinen sanktio tietylle toimialalle niin eri toimijat asetetaan epätasa arvoiseen asemaan ja silloin pitää olla erityiset perustelut tällaiselle sanktiolle

kun tuo sanktio asetettiin hallituksen esityksessä erityiset perustelut oli se että rakennustoimiala on täysin poikkeava muista ja tästä valiokunta oli eri mieltä asiantuntijakuulemisen perusteella ja käsittääkseni myös tarkastusvaliokunta oli eri mieltä sitä että tätä samanlaista problematiikkaa on muillakin toimialoilla kuin rakennusalalla mikä liittyy siihen että on paljon alihankintaa ja lyhyitä sopimuksia

heitä ei auta se että meille tulee esimerkiksi järjestelmä jossa passiivista työttömyysturvaa voi käyttää aktiivisesti koska tuo tukimuoto ei heitä yleensä kohtaa

sen vuoksi olisi tärkeää että nähtäisiin myös se sosiaalinen arvo joka työllistämispolitiikalla voi olla ei pelkästään se avoin arvo mikä tulee avoimille työmarkkinoille ja yritystoiminnan kautta

no sitten jos mietitään tätä kuntasuhdetta ja näitä työllistämisresursseja niin itse asiassa se että palkkatukirahat ovat niin minimissänsä on iso leikkaus kuntatalouteen koska meillä on olemassa järjestelmä joka johtaa siihen että jos kunnissa ei riittävästi pystytä aktivoimaan pitkäaikaistyöttömiä niin kunnat maksavat isomman osuuden näistä kustannuksista passiivisista kustannuksista

mutta olen edustaja satosen kanssa samaa mieltä siitä että turhaa byrokratiaa ei pidä viedä sellaisille toimialoille joilla siitä ei ole odotettavissa mitään hyötyä

nyt valtio ei pidä huolta omasta potistansa mikä tarkoittaa sitä että tätä kautta leikataan kuntien resursseja miljoonilla ja miljoonilla

vaikka tuloveron kevennykset aiemmilla hallituskausilla ovat olleet runsaita ne on sidottu palkkamalttiin ja sitä kautta on pidetty tämän yhteiskunnan taloutta ja kilpailukykyä yllä

nyt meillä on ollut taustalla kierros jossa palkkamaltti on kaikella kohtuudella sanottuna tietyiltä osin revennyt ja sen jälkeen meillä tehdään ennätysmäiset veronkevennykset mikä johtaa siihen että kustannukset nousevat ja veropohja ohenee

janina anderssonille haluaisin sanoa että me sosialidemokraatit haluaisimme että käyttäisimme valtionverotusta koska valtionvero on progressiivinen ja sitä maksavat enemmän hyvätuloiset

arvoisa puhemies

kun hallitus ei täällä ole uskonut kuntaliiton arviota siitä miten kuntataloudelle käy niin olisi hyvä että se uskoisi edes omaa arviotansa koska kehysselonteossa hallitus itse arvioi että kuntien tulojen ja menojen väliin jää noin kolmen tuloveroprosenttiyksikön aukko tämän vaalikauden aikana

me elämme varmasti sellaista aikaa että se mitä tapahtuu eun taloudessa vaikuttaa suomen työllisyyteen enemmän kuin se mitä me täällä eduskunnassa kotimaisin budjettipäätöksin pystymme tekemään

siksi on tärkeätä että hallitus on valinnut tien jossa se tukee euroa mutta ei ehdoitta pitää huolta meidän kansallisista intresseistämme samalla

siksi olin iloinen kun pääministeri esitti myös rakenteellisia uudistuksia eurotalouteen jolloin saisimme eurokuria ja niitä tavoitteita joita eulla on ollut paremmin myös toteutettua

mutta se miksi tämän kuntatalouden elvyttämisellä on kiire liittyy nimenomaan kuntien palvelurakenteen uudistamiseen

mutta vielä ylpeämpi olin siitä että meillä on oikeastaan pitkästä aikaa koko sinä aikana kun itse olen eduskunnassa istunut sellainen valtiovarainministeri joka ymmärtää että kulutuskysyntää tuetaan myös perusturvan kautta

jos nyt tänä vuonna siinä hädässä jossa kunnat ovat kun ne nyt joutuvat avaamaan budjettejansa siellä toimitaan kuten tällaisessa paniikissa toimitaan vedetään alas investointeja säästetään ennalta ehkäisevistä toimista koska jälkiä korjaavat toimet on pakko toteuttaa tässä ja nyt ja aikaa ei ole tehdä tätä painopisteen muutosta niin me ajaudumme ojasta allikkoon

me olemme pitkään puhuneet siitä että kotimarkkinoita tuetaan ja ylipäätään suomalaista taloutta ja kulutuskysyntää vahvistetaan sitä kautta että tehdään palkansaajille veroratkaisuja kevennyksiä

sen vuoksi olisi tärkeää toimia jo nyt eikä odottaa vasta ensi vuotta joka ikävä kyllä varmasti on vaikeampi kuin tämä vuosi kuntien talouden kannalta

ne ovat olleet aivan oikea tie silloin kun meillä on ollut siihen varaa mutta nyt kun meillä ei enää ole sellaista veron liikkumavaraa on tärkeää että me pidämme huolta niistä ihmisistä joiden kulutuskysyntä varmimmin tulee suomalaisen työn tueksi

arvoisa puhemies

minusta on hyvä että ministeri on tunnustanut tässä että työvoimapolitiikalla on merkitystä ja että tukityöllistämisellä ja palkkatuella on merkitystä koska jotenkin on tuntunut siltä että silloin kun tämä hallitus aloitti retoriikka oli sitä että näitä toimia ei tarvita ne ovat kelvottomia ne eivät tuota ne ovat huonoja

ylipäätään meillä käydään paljon sitä keskustelua mikä näkyy hallitusohjelmastakin hyvällä tavalla että parasta sosiaaliturvaa on työllisyyden vahvistaminen ja näin varmasti on

mutta nyt näemme sen että jos meillä ei ole työvoimapolitiikan välineitä olivat ne sitten setelimallilla tai olivat ne siellä budjetin puolella niin seuraus on se että meidän työttömyysjaksot pitkittyvät ja meillä silloin syrjäytyminen lisääntyy ja tuleva rakenteellinen työttömyys kasvaa

mutta me emme voi valita autammeko me ihmisiä työllistymään vai työttömyydessä

siksi tämä keskustelu on oikeastaan ollut aika absurdia koska säästösyillä perustellaan muutoksia siinä miten meidän oikeusjärjestelmämme toimii

meidän täytyy tehdä molempia asioita

sen vuoksi on tärkeää että on suunnitteilla nuorten yhteiskuntatakuu pitkäaikaistyöttömyystoimien vahvistaminen sekä kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden tueksi

minä ymmärrän sen että haetaan tehokkuutta ja minä ymmärrän monet näistä välineistä joita tässäkin on esitetty vaikkapa sen että tuomarikokoonpano voisi olla pienempi kuin tällä hetkellä tai että pyritään aikatauluihin jotka ovat tiukemmat mutta niin kuin edustaja paatero sanoi yleensä silloin kun jossakin on ruuhka niin sitä ruuhkaa pyritään purkamaan lisäresursseilla ja sitten tarkkaan harkitaan mitkä ovat niitä muutoksia joita näissä prosesseissa tehdään

silloin kun tehdään työllistämismääräraha arviota on joka kerta aiemmin silloin kun sosialidemokraatit ovat olleet hallituksessa sovittu että tästä lisäyksestä ja sitä arvioida lisärahan tarvetta arvioidaan lisäbudjetin yhteydessä ja jos rahat loppuvat niin näin tehdään

mutta on oltava tarkkana että osa niistä budjettileikkauksista joita nyt on suunniteltu ei kohdistu niihin toimiin joita kipeästi tarvitaan sitten kun nuorten yhteiskuntatakuuta rakennetaan uudelleen

mutta tämän hallituksen linja oli tässä toinen ja olen iloinen että se hakee nyt täältä passiiviselta puolelta tätä lisäystä kun ei sitä budjettipuolella ole ollut valmis tekemään

niin kuin tässä mielestäni hyvin sekä biaudet että kontula kuvasivat sitä mitkä ovat esimerkiksi ihmiskaupan taustat ja miten vaikeaa on tunnistaa ihmiskaupan uhria niin jos me puramme tämän alkutunnistamisjärjestelmän ja ne välineet joilla tähän ilmiöön on päästy kiinni niin me olemme aika paljon pahemman vaikeamman ja julmemman maailman kanssa tekemisissä ja siksi toivon että valiokunta todellakin katsoo tarkkaan nimenomaan tämän oikeusapupuolen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun vertaa tätä kehyskeskustelua aikaisempiin on sellainen tunne että aiemmin kehyskeskustelu oli hiljaista verkkaista draamaa mutta nyt siihen on alkanut tulla trillerin piirteitä

silti huolettaa se että näyttää siltä että hallitus pyrkii selviämään tilanteesta rakentamalla laituria vaikka me tarvitsisimme sillan